täällä ei ole kerrottu miten tällä lailla pystytään tämä väärinkäyttöjen mahdollisuus oikeasti estämään

silloin kun päätettiin verohelpotuksista ei ollut rahasta puutetta

tämän oppaan ohella on tarkoitus sitten tehdä tällainen koulutuskierros jossa selkiytetään näitä asioita ja toivottavasti näin saadaan sitten myös tätä yhtenäisempää tulkintaa näissä kysymyksissä aikaiseksi

olen aivan samaa mieltä monien kansalaisten kanssa siitä että tämä prosessi kaikkinensa ei ole kyllä varmastikaan vahvistanut kansalaisten luottamusta läpinäkyvään päätöksentekoon

mutta kun tullaan näihin pieniin korjausliikkeisiin joita voitaisiin tehdä niin silloin levitellään käsiä ja todetaan että ei näihin ole varaa

pidän tärkeänä myös sitä näkökulmaa joka täällä hyvin tuli esille että lasten ja nuorten omaa ääntä kuunnellaan myös näissä prosesseissa ja meillä on kyllä esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu tehnyt hyvää työtä yhdessä lukuisten järjestöjen kanssa joissa sijaishuollossa olevilta nuorilta on kysytty omia kokemuksia näistä tilanteista

ensin haluan lämpimästi tukea ministeri hautalan tässä esittämää poliittista linjausta siitä että päästökauppatuottoja voitaisiin käyttää kehitysyhteistyötavoitteen saavuttamiseksi

vielä lopuksi totean että edustaja zyskowiczin kysymykseen en tältä istumalta osaa ottaa kantaa muutoin kuin siten että nuoria kyllä jo tälläkin hetkellä velvoitetaan monissa meidän tukimuodoissa esimerkiksi työttömyysturvan osalta

on ko hallituksen piirissä keskusteltu siitä millä tavalla voitaisiin hyödyntää myöskin eduskunnassa olevia yhteistyöverkostoja tämän työn edistämisessä

viittaan esimerkiksi euroopan neuvoston työhön jossa meillä on laajalti kansainvälisiä yhteistyöverkostoja olemassa

en ole aivan varma miten hyvin pystymme tähän toimeentulotukeen tämän saman ajatuksen tuomaan mutta totta kai pitää tässä yhteydessä kun toimeentulotukiasioita käsittelemme muutoinkin ottaa tämä vinkki huomioon ja katsoa mitä sille voidaan tehdä

koska turvakodeista ei ole aiemmin ollut juuri minkäänlaista sääntelyä on nyt tähän rahoitusta koskevaan lakiin otettu myös välttämättömät säännökset turvakoteja koskien

eikö nämä voimat pitäisi ottaa tähän kampanjaan myöskin mukaan jotta saavutettaisiin toivottu tulos

arvoisa puhemies

tämän työn nostaminen esiin on mielestäni suomen velvollisuus

tässä työssä toivon että esillä on naisten ja tyttöjen koulutus joka on merkittävä osa myös tätä väestönkasvun hillintäprosessia

ennaltaehkäisyn roolin nostaminen sille tasolle jolle se kuuluu on aivan keskeinen asia

arvoisa puhemies

turvakotitoimintaan varatut rahalliset resurssit ovat niukat kuten täällä olen todennut aiemmin esimerkiksi kun käsittelimme tuota niin sanottua istanbulin sopimuksen ratifiointia ja nämä resurssit riittävät akuutin kriisiavun antamiseen turvakodissa

heinonen aprikoi tässä kuvaamassani esimerkissä joka on siis vain yksittäinen esimerkki oli kyllä tilanne se että vanhempien oli tavattoman vaikea saada kouluyhteisöstä tukea tälle asialle siis todella vaikea

avohuollon tukitoiminta ja lähisuhde ja perheväkivallan ennalta ehkäisevät toimet tulevat tämänkin jälkeen pysymään kuntien toimintana

tämä mielestäni on kyllä huolestuttavaa että jos meillä täällä lainsäädännön tasolla on kaikki asiat ja eväät kunnossa ja siitä huolimatta kouluyhteisöt ajattelevat että he ovat sen yläpuolella ja voivat jättää huomioimatta niin se on erittäin hankalaa

tuo euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva yleissopimus eli niin sanottu istanbulin sopimus edellyttää että turvakotipaikkoja on riittävästi

tabermannin kanssa ja itse asiassa kun nämä nuoret miehet olivat tuossa ohjelmassa oman selviytymistarinansa tehneet ja purkaneet sen erilaisiksi tarinoiksi ja näytelmiksi niin tällaista toivoisin kyllä että meidän opetusviranomaisemme ottaisivat onkeensa näistä ja pistäisivät nämä nuoret miehet vaikka tuonne kierrokselle meidän kouluihimme kertomaan tämän esimerkin

kyllähän tässä keskustelussa on useammassa puheenvuorossa todettu tämä sanojen ja tekojen ristiriita ja silloin tietenkin olisi ollut odotettavaa ja ehkä vähän niin kuin rehellisempää tähän selontekoon myös kuvata sitä mitä nämä leikkaukset tarkoittavat ja miten suuria ne ovat esimerkiksi juuri yk järjestöjen osalta

suomi on pitkään ollut sekä rauhanturvaamisen että rauhanvälityksen pieni suurvalta ja tämä varmasti osittain johtuu paitsi maantieteestämme myös kokemuksistamme osaamisestamme mutta myös siitä että meihin on luotettu ja olemme olleet arvostettu kumppani

lakiesityksessä on säännös joka määrittelee turvakodin johtajan yhdessä lähisuhde ja perheväkivallan hoitoon erikoistuneen henkilöstönsä kanssa tahoksi joka arvioisi asiakkaan tilanteen

kyllä täytyy todeta että olisi nyt tässäkin keskustelussa syytä muistaa että tämä säästö tai leikkaus ei ole edelleenkään synonyymi uudistuksen kanssa niin kuin on ministerin suusta monta kertaa tässäkin yhteydessä kuultu

nyt kuitenkin nämä hallituksen rajut leikkaukset esimerkiksi yk järjestöiltä ja laajemmin kehitysyhteistyöltä uhkaavat tätäkin osaamistamme

lisäksi he päättäisivät siitä tarvitseeko henkilö turvakotia vai selviääkö hän avohuollon palveluiden kanssa

samaan aikaan kun täällä hallituspuolueitten edustajat sanovat että kyllä lähialueilla täytyy näitä ihmisiä auttaa yk järjestöiltä leikataan huomattava osa siitä tuesta jolla ne yrittävät näitä leirejä siellä pitää päällä ja hoitaa kunnolla jotta ihmisten ei tarvitsisi lähteä hengenvaarallisille matkoille

tuntuu siltä että olisi itse pitänyt olla selittämässä tuossa ministeri rehulan paikalla tätä kysymystä koska olen ollut allekirjoittamassa tämän asetuksen ja puolustan sitä tässäkin yhteydessä nimenomaan potilasturvallisuuden näkökulmilla

hallitus on markkinoinut näitä leikkauksia niin että pystymme nyt uudistamaan kehitysyhteistyötä

on hyvä että tässä keskustelussa täällä moni teistä joka on kansalaisaloitteen kannalla kuitenkin totesi sen että tämä hätäsektiovalmius joka myös tällä asetuksella tuotiin tähän meidän järjestelmäämme kaikkiin synnytyksiä hoitaviin sairaaloihin on tärkeä

eli kyllä tässä tämä logiikka ontuu ja olisi hienoa kuulla ministeriltä myös näitten leikkausten vaikutuksista ja siitä minkälaisia arvioita olette tehneet tästä

arvoisat ministerit mistäs meille saadaan jatkossa uusia holkereita ja ahtisaaria sovittelemaan rauhaa pitkin maailmaa jos ajamme itsemme kansainvälisesti ja ulkopoliittisesti paitsioon

tämä koordinaatiovastuu on tässä lainsäädännössä nyt selkeästi annettu terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle

jokainen meistä varmasti ymmärtää että ei ole meidän äitien eikä perheiden tehtävä vahtia että onkohan siinä sairaalassa jonne minä menen synnyttämään kaikki se valmius jota tarvitaan

lainvalmistelun rinnalla thl vetää turvakotipalvelun valtakunnallistamishanketta jossa selvitetään muun muassa turvakotien palvelutarjontaan ja kysyntään liittyvät tarpeet eri puolilla suomea

ei silloin ole välttämättä aikaa lähteä soittelemaan kovin kauaksi siitä sairaalasta että voisiko lastenlääkäri mahdollisesti kotoaan tulla katsomaan tätä lasta eli kyllä kysymys on potilasturvallisuudesta myös lastenlääkärin osalta

hankkeen tuottamaa tietoa tarvitaan jatkossa kun arvioidaan kustannuksia alueellista kattavuutta ja turvakotitoimintaa ylipäätään

sanoitte että ei ehkä ole tehty riittävästi mutta minusta ei ole tehty paljon mitään kun nämä luvut vaan kasvavat

ja sitten haluan kyllä todeta myös vielä sen että kun tämä hallitus on kunnostautunut oivallisesti siinä että erilaisia työryhmiä komiteoita sekä selvitysmiehiä ja naisia perustellaan harva se viikko niin minä haluan nyt kysyä ihan suoraan ed

tämä tarkoittaisi sitä että kunnilla olisi myös vastuuta lähisuhde ja perheväkivallan ennaltaehkäisyssä ja hoitamisessa

vehkaperältä ja kumppaneilta miksi tämä lapsiköyhyys on niin mitätön aihe että se ei ole tällä hallituskaudella kelvannut yhdenkään työryhmän aiheeksi yhdellekään selvitysmiehelle tai yhdenkään komitean aiheeksi

haluan kiittää kollegoita virkeästä ja asiantuntevasta keskustelusta ja totean tämänkin keskustelun pohjalta että niin kuin huomaatte soteen ei ole olemassa yhtä täydellistä mallia jolla me ratkaisisimme kaikki ne ongelmat joita tässäkin keskustelussa on esiin tuotu

ja kuten olemme moneen kertaan täällä yhdessä todenneet lähisuhde ja perheväkivalta on suomalaisen yhteiskunnan iso ongelma emmekä voi ummistaa todellakaan silmiämme tältä

tämä on se totuus

se on syntynyt menettelyllä josta tässä eduskunnassa käyttäisimme nimitystä tilapäinen enemmistö ja jokainen joka ei vielä tiedä mikä on tilapäinen enemmistö voi tutustua eduskunnan käytäntöihin

kannattaa silti muistaa että tämä malli jota ohjausryhmä on nyt puheenjohtajien paperin pohjalta lähtenyt työstämään on erittäin suuren joukon suomalaisia asiantuntijoita kannattama malli

turvakotien rahoitusta koskeva laki joka siis nyt tänään esitellään eduskunnalle liittyy läheisesti istanbulin sopimuksen ratifiointiin jota koskeva hallituksen esitys on siis jo parhaillaan täällä eduskunnassa käsiteltävänä

toinen näkökulma jonka haluan nostaa tässä lyhyesti esiin liittyy edustaja tanuksen äsken täällä käyttämään puheenvuoroon jossa hän ylensi itsensä suhteessa meihin muihin

se että järjestämisvastuuta kootaan leveämmille harteille on yleisesti ollut se toive jota asiantuntijamme ovat jo hyvin pitkään täällä keskusteluissa toivoneet

uskon itse että istanbulin sopimuksen ratifiointi voisi omalta osaltaan tukea ja vauhdittaa myös turvakotipalveluiden kehittymistä suomessa vaikka sinänsä tämä nyt esiteltävä laki onkin tuosta esityksestä irrallinen

en pidä siitä ajattelutavasta että tässä salissa jokin koulutus tai jokin asema veisi niin kuin ylemmäksi kuin me muut ja sen vuoksi haluan tämän tässä ääneen sanoa

minulla on tässä edessäni valtakunnallisen sosiaali ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan kannanotto minulla on tässä edessäni artikkeli jonka ovat kirjoittaneet thln kaksi tutkijaa ja lisäkseni edessäni on väestöliiton kannanotto

kun on kysytty sitä mikä on tämän uudistuksen punainen lanka niin tämän uudistuksen punainen lanka on integraation toteuttaminen

herra puhemies

on ollut kyllä hyvin hämmentävää seurata keskustan johdolla tässä salissa käytyä pakkopelottelua tällä asialla

se että me saamme kansalaisten palveluketjut sillä tavoin saumattomiksi että me pääsemme tästä pompottelusta kohti sellaista kokonaisvaltaista otetta

haluan kyllä nyt heti vastata tuohon edustaja paloniemen väitteeseen siitä että tämä hanke veisi yksityistämisen tielle

aivan liian paljon minä ja varmasti myös te saan palautetta siitä että ihmiset jäävät näille meidän hallinnon portaillemme seikkailemaan usein hyvin pitkiksikin ajoiksi eivät saa sitä asianmukaista palvelua jota he tarvitsisivat

kun me olemme nähneet näitä hankkeita nyt jo muun muassa keskustajohtoisissa kunnissa niin mitenkäs tämä nyt tähän asiaan oikein liittyy kun vahva peruskunta pystyisi huolehtimaan juuri näistä kansalaisille tärkeistä lähipalveluista paljon paremmin kuin tämä nykyinen hajanainen rakenne

se tarkoittaa yksittäisen kunnan kannalta maksurasituksen nousemista koska mitä pidemmälle nämä ihmisten ongelmat menevät sitä mutkikkaammiksi ne käyvät ja sitä kalliimpia ne aina ovat myös hoitaa inhimillisestä laskusta nyt puhumattakaan

arvoisa puhemies

pidin hyvänä sitä että ministeri tuossa alkuperäisessä puheenvuorossaan korosti ympäristö ja ilmastovaikutuksia sekä energiatehokkuutta

muistuttaisin nyt meitä kaikkia että olemme tekemässä sosiaali ja terveydenhuollon isoa uudistusta ja esimerkiksi integraation merkitys siinä että saisimme ennalta ehkäiseviä palveluja esimerkiksi lapsiperheille on aivan keskeinen asia koska meillä esimerkiksi lastensuojelun kustannukset ovat viimeisten vuosien ja vuosikymmenen aikana lähteneet rajuun nousuun ja sitä ei oikeastaan selitä millään muulla kuin sillä että yhä useampi tarve ja palveluasia kaatuu sinne lastensuojelun hoidettavaksi kun se peruspalveluiden puoli pettää

se mitä oikeastaan jäin kuitenkin hieman kaipaamaan oli vastaus siihen millä tavalla teidän näkemyksenne mukaan nyt valtionhallinnossa ja alueilla kyetään kaikkiin näihin huutoihin vastaamaan

arvoisa puhemies

sarkomaa minäkin kannan huolta maatalouden päästöistä enkä ole ottamassa niitä leikiten tai siirtämässä siististi vastuuta joillekin muille itämeren valtioille

on aivan käsittämätöntä että tuen ehtoja ei ole voitu tiukentaa sillä tavalla että nämä päästöt saataisiin nopeammin kuriin

tässä keskustelussa on myös todettu että monessa osassa maata on tehty erittäin hyvää työtä

en ihan heti sitä tuosta selonteosta löytänyt

en kiistä ollenkaan sitä etteikö meillä olisi yritetty jo järjestämisvastuisten tahojen kautta ratkoa niitä ongelmia joita tässä meidän järjestelmässämme on

kymmenen vuoden valmistelu on tuottanut nyt lopputuloksen ja tämä suomen laajimmaksikin ympäristölaiksi tituleerattu laki pääsee uudistukseen

vielä kysyisin sitä että kun täällä teidän puheessanne mainitaan luonnonvarapolitiikan kokonaisvaltainen kehittäminen ja siitä vastaava korkean tason elin niin mitähän tämä sitten meinaa

monessa osassa maata monessa kunnassa on koetettu jo hakea ratkaisuja tähän ongelmaan ja ei ole tietenkään tarkoitus se että me nyt unohtaisimme nämä hyvät käytännöt vaan tämän uudistuksen tarkoitus on viedä hyviä käytänteitä toimintatapoja johtamista myös sinne missä ne vielä jäävät selkeästi uupeloksi

tässä debattivaiheessa ja alkukeskustelussa paino on ollut ymmärrettävistäkin syistä johtuen aika yksipuolisesti näissä rakentamiskysymyksissä mutta todellakin vesilaki on valtavan suuri kokonaisuus ja se kyllä asettaa kaikille sitä käsittelemään joutuville valiokunnille täällä eduskunnassakin melkoisen haasteen

ja senkin vuoksi hyvät ystävät se että tätä uudistusta nyt määrätietoisesti viedään eteenpäin ja että tähän tulee kansallista ohjausta lisää on aivan keskeinen elementti jotta me pääsemme parempaan lopputulokseen kansalaisten palveluiden kannalta

tässä keskustelussa on jo korostettu hankkeiden hyötyjen ja haittojen vertailua jota tehdään nykyistä aiemmin ja todellakin näistä katselmustoimituksista ja lopputarkastuksista luovutaan

millä tavalla nämä kustannus ja teistä miten tämä uudistus nyt tuo sitä paljon puhuttua kustannustehokkuutta tai saadaanko tällä aikaiseksi säästöjä

joitakin tarkistuksia tulee myöskin näihin lupaharkintoihin mutta tarkoitus on näillä tarkistuksilla edistää vesistöjen kunnostushankkeita

perustelen tätä sillä että kun saamme tämän toiminnan saman johdon ja saman budjetin alle syntyy väistämättä tarve katsoa mitä hoidetaan ja missä ja milloin

ainakin omien kokemusteni mukaan tässä asiassa käytännöt ja myöskin tulkinnat ovat vaihdelleet kovasti eri puolilla maata

senkin vuoksi on nyt hyvä että saamme sitten ehkä tästä sellaisen selkänojan ruoppausta koskeville säännöksille

jos menette tänä päivänä keskikokoisen keskussairaalan päivystyksen aulaan niin kuin esimerkiksi minä olen useita kertoja istunut lapseni kanssa siellä odottamassa pääsyä katsotte mitä tulee ovesta sisään ovesta tulee sisään päihdeongelmaa perheväkivaltaa osattomuutta ja yksinäisyyttä

arvoisa puhemies

omalta osaltani vain haluan eduskunnan pöytäkirjoihin kirjattavan sen että kollega edustaja vehviläinen ei kyllä todennut asiaa aivan oikein mikäli olitte sitä mieltä että minun aikanani tästä olisi päätöksiä tehty

haluan nyt vielä kerran todeta sen että siis ehdoton luvanmyöntämiseste säilyy myös tässä uudistetussa laissa

olen omalta osaltani selvittänyt hyvin tarkasti sen prosessin millä tavalla tämä asia on siellä imo pöydissä edennyt ja päätökset tehtiin niin kuin täällä on todettu viime vaalikaudella

se on näiden isojen hankkeiden rakentamisen villakoiran ydin vaikka se ei nyt ehkä äskeisestä keskustelusta aivan vielä kaikille täydellisesti avautunut

arvoisa puhemies

kiinnitän vain huomiota siihen kun ministeri pekkarinen totesi tästä resurssiasiasta että minä puhuin nimenomaan ympäristöhallinnon resurssien kautta tästä asiasta ja sen tiedon varassa jota olen esimerkiksi valiokunnassani kehyskeskusteluun liittyen saanut

arvoisa puhemies

edelleen kun tässä nousee tämä arkipyhäkysymys nyt näin voimakkaasti esille niin kyllä minun tietoni ovat sellaiset että eivät siellä itärajalla kaikki kaupat nyt ihan kiinni ole silloin kun turisteja on

tämä on tietenkin erittäin tärkeä asia koska jokainen haluaa jollakin tavalla olla osallinen omaa asuin ja elinympäristöään koskevassa päätöksenteossa ja niitä mahdollisuuksia meidän on lisättävä

saa mennä itse kukainenkin katsomaan miten tilanne on

meillä on tätä varten se poikkeuslupakäytäntö ja sitä minusta pitää tässä hyödyntää mutta ei voi olla niin että koko maassa nämä arkipyhät laitetaan avoimelle aukiololle vain sen takia että tietyssä osassa maata on ehkä tätä tarvetta joka nousee tästä ihan ymmärrettävästä syystä turismista

silloin kun samanaikaisesti näitä tehtäviä taivastellaan että eivät lupa asiat suju riittävän joutuisasti ja asianmukaisesti ja on nämä uudet haasteet ja tämä hallinnon myllerrys joka tässä nyt on käynnissä mielestäni on ihan relevanttia kysyä tämän resurssikysymyksen perään

eräs keskeinen asia joka ei tuossa äskeisessä vaiheessa tullut esille ja josta ministerillekään ei esitetty kysymyksiä on tämän lainsäädännön käytännön työn resursointi

arvoisa herra puhemies

mehän olemme nyt lukuisissa lainsäädäntöhankkeissa ainakin ympäristövaliokunnassa törmänneet siihen että kun yhtä aikaa on päällä valtion tuottavuusohjelma ja tämä aluehallinnon myllerrys ja sekamelska niin siitä kyllä syntyy sellainen yhdistelmä joka ei ole paras mahdollinen

ympäristövaliokunta päätyi tiukan äänestyksen jälkeen erilaiseen lopputulokseen tässä asiassa kuin talousvaliokunta ja ympäristövaliokunta esitti siis talousvaliokunnalle näiden molempien lupien hylkäämistä

siksi toivoisin että jompikumpi ministereistä ottaisi nyt kantaa siihen tulevatko nämä ympäristöasiat sillä tavoin kuin laki edellyttää hoidetuiksi tällä tyylillä jolla nyt hoidetaan että samaan aikaan kun tuottavuusohjelma leikkaa pistetään tämä hallinnon myllerrys sinne päälle